minusta oli erittäin mielenkiintoista ja mukavaa miellyttävää todeta se mitä kokoomuksen taholta todettiin että näitä pitäisi katsoa nyt yhdessä

miten tämä saadaan oikeille raiteille

nyt tämä hallituksen linja on todella monikerroksinen himmeli

jos kuuntelee kuntahallinnon asiantuntijoita lopputulos on se että kuntapalvelut on parasta järjestää kahdessa portaassa juuri niin kuin keskusta on esittänyt

arvoisa puhemies

täytyy todeta että tämä puheenvuoro tuli nyt vähän nopeammin kuin ajattelin mutta hyvä että sain tämähän on tärkeä asia että keskustellaan budjetin lähetekeskustelussa

valtiovarainministeri urpilainen totesi esittelypuheenvuorossaan muun muassa miten tärkeää on eheä yhteiskunta ja että eheä yhteiskunta on vahva yhteiskunta

ja hän puhui myös siitä miten tärkeätä on oikeudenmukaisuus myöskin se että niin sanotusti kotipesä kestää

mutta kun katsoo nyt tätä budjettiesitystä ja katsoo samalla hallitusohjelmaa niin nämä tärkeät asiat eivät tämän budjetin myötä vahvistu

rohkenen sanoa aika suoraan että yhteiskunta sekä yksilöiden näkökulmasta että alueellisesti ei tämän budjetin perusteella eheydy

tämä tulee lisäämään alueiden välisiä eroja se tulee lisäämään kuntien välisiä eroja eikä se myöskään sillä tavalla tasoita sosiaalista eriarvoisuutta

kysyin debattiosuudessa ministeri urpilaiselta mihin perustuvat kuntien osalta ne talousratkaisut joita budjetissa esitetään

samanaikaisesti kuntien väliset suhteet muuttuvat niin että on kuntia joilla tämä tilanne muuttuu vahvasti plusmerkkiseksi

yhden asian irrottaminen tästä kokonaisuudesta lisää kansalaisten eriarvoisuutta palveluiden saatavuudessa

arvoisa puhemies

voi sanoa kun katselee eri asioita lähtien elinkeinopolitiikasta tarkastellen liikenneinfraa koulutusta sosiaali ja terveyspolitiikkaa ja tätä kuuluisaa kuntarakennesuunnitelmaa että kyseessä on tietyllä tavalla historialliseksi osoittautuva muutos

tämän budjetin yksi tällainen periaatteellinen heikkous on se että yksittäisten määrärahojen ja toimenpiteiden osalta ei ole pysähdytty arvioimaan sen todellista vaikuttavuutta

arvoisa puhemies

varaan vielä toisen puheenvuoron jossa tulen paneutumaan tarkemmin

edustaja viitanen

edustaja alatalo

siinä on toisaalta vahvoja elvyttäviä elementtejä toisaalta on haluttu huolehtia myös yhteiskunnallisesta oikeudenmukaisuudesta niin että hyvinvointiyhteiskunnan perusta ei murtuisi

taloudellisen laman ja niukkuuden aikana oikeudenmukaisuuden säilyttäminen on tärkeä ja hyvin haasteellinen asia

leikkausten käyttöönotto ja kohdentaminen toimeentulon perusteisiin olisikin säästämistä monessa tapauksessa kustannusvaikutuksista piittaamatta

tällä hetkellä kaikkien yhteinen tehtävä ja tavoite on talouden perustan vahvistaminen ja elinkeinoelämän edellytysten luominen ja vahvistaminen

arvoisa puhemies

velkaantumisvauhti nyt ja ensi vuonna on ennätyksellisen nopeaa

arvoisa puhemies

edellisessä puheenvuorossani totesin sen että tämän puolentoista vuoden aikana tällä hankkeella on saatu kuntakenttä sekaisin ja kehitystyö on pysähtynyt

kunnissa on monia palveluiden sisältöihin toimintatapoihin ja järjestämiseen liittyviä suunnitelmia ja kehittämishankkeita ollut mutta ne odottavat sitä mitä tuleman pitää

tässäkin mielessä tämä hanke on jo nyt tullut todella kalliiksi ja tämän piti alun perin olla hanke joka tuo miljardien säästön

arvoisa puhemies

tämä ei tarkoita sitä että vähättelen yhtään tätä käsittelyä valtiovarainvaliokunnassa ja sen merkitystä

nyt on tavoitteena se minkä me päivällä kuulimme että rakennelaki tulisi voimaan viimeistään ensi vappuna

mutta samassa yhteydessä haluan korostaa sitä että jokaisessa valiokunnassa käsitellään erilaisia lakeja joilla on varsin merkittävä valtiontaloudellinen vaikutus ja jokaisen osalta meidän pitää aina arvioida mikä tämän taloudellinen vaikutus on mikä on kokonaisvaikuttavuus

sitä ennen pitäisi olla peruslinjaukset määriteltynä sosiaali ja terveydenhuollon järjestämisestä ja tämän rakennelain sisällöstä ja pyytää lausunnot kunnilta

on aivan selvää kun tasan kahden kuukauden kuluttua on jouluaatto että vanha valtuusto ei ehdi käsitellä tätä asiaa

yleensäkin päätösten vaikuttavuuden arviointi on meidän budjettitaloudessamme ja lainsäädäntötyössämme heikko kohta

no kun uusi valtuusto alkaa käsitellä tätä niin ennen kuin on uuden valtuuston järjestäytyminen ja on valittu toimielimet ja ne ovat toiminnassa ollaan helmikuussa

puutun sitten budjetin osalta vain nyt yhteen kokonaisuuteen ja se on vaikeuksissa oleva kuntatalous ja kuntien tilanne

kun näin iso asia käsitellään kunnassa ja linjataan ja siinä pitäisi keskustella vähän naapurikuntienkin kanssa niin siinä tarvitaan lausunnon antamiseen riittävä aika

vähän aikaa sitten käydyssä debatissa useassa puheenvuorossa voimakkaasti korostettiin kuntarakennemuutoksen merkitystä

haluan todeta että itse kannatan perusteltuja kuntaliitoksia hyvin selvästi niitä tarvitaan mutta ne eivät ole yksinään ratkaisu kuntien tilanteeseen tarvitaan paljon muutakin

silloin ollaan aika pitkällä keväällä

sitten kun katsotaan että valtiovarainministeriön pitää vetää yhteen tehdä yhteenveto ja johtopäätökset kuntien ja muiden tahojen lausunnoista missäs silloin ollaan

sen jälkeen pitää antaa hallituksen esitys eduskunnalle eikä rakennelain käsittely täällä ole mikään huitaisu että hallitus käskee että se tulee melkein paluupostissa

se on perusteellisesti käsiteltävä ja luulen että myös perustuslakivaliokunnan on syytä antaa asiasta lausuntonsa

vaikka näitä kuntia ei asukkaineen olisikaan se ei vielä kuntataloutta heilauttaisi sinne eikä tänne

kaiken lisäksi monissa näissä pienissä kunnissa on kuitenkin palvelut järjestetty ja tuotettu hämmästyttävän edullisesti

kuntien osalta keskeinen tekijä on ollut se että sosiaali ja terveydenhuollon menot ovat kasvaneet joka vuosi erittäin voimakkaasti

voi sanoa että se on johtamatta

se ajelehtii

esimerkiksi kun näen täällä salissa kaksi kainuulaista edustajaa niin haluan todeta että kainuun hallintokokeilun tulokset tässä mielessä ovat olleet rohkaisevia

tarvitaan myös palvelurakenteisiin ja palveluiden tuottamistapoihin ja palvelun sisältöihin meneviä muutoksia muuten emme tulevina vuosina selviä tästä tilanteesta

kun tässä asiassa päästään siihen vaiheeseen että päästään lausuntoja käsittelemään ja siihen liittyvää lakiehdotusta ollaan taas aika kaukana

sitten on kuntalain kokonaisuudistus joka on työn alla ja tämäkin pitäisi käsitellä

paljon hyviä ajatuksia ja kehittämisideoita siinä on tullut

näihin liittyy myöskin yksi asia jota on syytä korostaa entistä enemmän ja se on ihmisten kansalaisten oma vastuu oma vastuu eri asioissa niissä tilanteissa missä omaa vastuuta pystytään kantamaan

tällä minä en tarkoita sitä että annetaan maksuvelvoite tästä omaa rahoitusosuutta lisätään vaan tarttumista enemmän ihmisten omaan elämäntilanteeseen

kun tässä on isosta asiakokonaisuudesta kysymys niin varsin keveällä tavalla hallitus tämän on ottanut

keskustan ja vanhan maalaisliiton voiko sanoa aatteellinen oppi isä santeri alkio käytti tällaista termiä kuin itseauttamiskyky ja sen vahvistaminen

ei sitä parin illan yövalvomisella hoideta vaan kyllä se on sillä tavalla että siihen pitää paneutua laajapohjaisesti

se ei ole ristiriidassa sen kanssa että meillä on toimiva ja vahva sosiaaliturva ja perusturva niin että ihminen ei tipahda turvaverkon läpi tai ulkopuolelle

kuvaavaa hallituksen epärealistisuudelle on se että kun helmikuussa hallituksen iltakoulussa tätä asiaa linjattiin todettiin että tähän sosiaali ja terveydenhuollon järjestämisen valmisteluun annetaan aikaa toukokuun loppuun ja alkusyksystä annetaan eduskunnalle esitys tästä rakennelaista

näitä muutoksia me tarvitsemme jotta me asiat ja palvelut pystymme hoitamaan

asikkalan kunta teki kantelun oikeuskanslerille tästä lausuntomenettelystä ja siitä miten se hallintomenettelyn

lausuntopyyntöjen ollessa kunnissa ja kuntien valmistellessa lausuntoa sitten kuntaministeri viestitti että tämä lausuntokierros onkin alustava syksyllä tulee uusi

se muuttui siinä matkan aikana tai ei ainakaan mistään papereista tule näkyviin että oli tarkoitus että tulee uusintakierros

mutta kyllä nyt on kuntien tiedettävä mistä on kysymys ja saatava riittävä vastausaika ja riittävä aineisto

kaiken kaikkiaan on hätkähdyttävää se miten keveästi hallitus suhtautuu kansanvaltaan

nyt on vaalit ensi sunnuntaina ja kansalaisten tulisi tietää tulevasta valtuustosta minkälaisten asioiden kimpussa ollaan millä linjauksella edetään

perussyy on se että hallitus lähti liikkeelle hallitusohjelmaan kirjatun mukaisesti tekemään vain kuntarakennemuutoksen ja muut ovat seurausta siitä

tässä on kuitenkin kysymys ihmisistä ja palveluista

tietojärjestelmien uudistaminen on yksi keskeisimpiä asioita niistä jotka vaikuttavat kuntien toimintaan ja tämän tietohallintolain hyväksymisen myötä pitäisi ja olisi valtiovarainministeriön pitänyt tarttua toimeen ja määritellä tarkemmin ne standardit ja kriteerit mitkä edellytetään kun kuntakentällä uudistetaan tietojärjestelmiä että ne varmasti ovat yhteentoimivia yhteensopivia

arvoisa puhemies

muutamissa lehdissä kirjoitettiin siitä että virkamiehet en tiedä kenen kehotuksesta selvittivät tai tutkailivat kuntavaalien siirtämistä

ei se että on uudistus meneillään aiheuta sitä että tämmöistä voitaisiin edes pohtia

oppositiossa olemme keskustasta alusta alkaen viestittäneet olevamme valmiita siihen että asioita tarkastellaan yhdessä mutta olemme kyllä kuulleet sen selvästi minkä viime syksynä kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja jan vapaavuori totesi että ei tässä asiassa tarvita oppositiota vesittämään hyvää hanketta

kun hallitusohjelmaa tehtiin seurasin sitä läheltä

kysyin useamman kerran oletteko kuunnelleet asiantuntijoita tämän ohjelman kirjoittamisen perustaksi

minulle vastattiin että ei eikä meidän tarvitse

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

keskustan vastalauseessa on otettu esille kuntarahoitus ja siihen liittyen muun muassa verotulotasauksen palauttaminen ennalleen eli se että kiinteistövero olisi mukana edelleen verotulotasauksessa

kun kuntien rahoituksessa on kysymys palveluiden rahoituksesta niin tässä joutuvat silloin kunnat eriarvoiseen asemaan ja nimenomaan sitten sen jälkeen kuntalaiset

perustuslakivaliokunta on jo aiemmin kiinnittänyt huomiota tähän ettei vaarannettaisi kansalaisten yhdenvertaisuutta palvelujen saavuttamisessa

tulot eivät koskaan jakaannu tasaisesti niin kuin ei esimerkiksi valtakunnassa jakaannu teollisuusyritykset eikä asutus

sitten se mikä on tarkoituksenmukainen kuntakoko palveluiden järjestämisessä ei välttämättä vastaa sitä miten vaikkapa yritykset sijoittuvat

arvoisa puhemies

kunnassa toteutuu parhaalla mahdollisella tavalla tai voi toteutua kansalaisyhteiskunta ja siellä toteutuu demokratia

arvoisa puhemies

on hätkähdyttävää se mikä todettiin hallituksen viime kesäkuussa antamassa tiedonannossa että tähän uudistuksen kokonaisuuteen liittyvät osauudistukset tukevat kuntarakennetta tai niiden tulee tukea tätä niin sanottua elinvoimaista kuntarakennetta ja suurkuntien muodostumista

lähtökohta on esimerkiksi se mikä sosiaali ja terveydenhuollon palvelurakenteesta todetaan että sen pitää tukea tätä rakennemuutosta

ei tätä saisi käyttää välineenä vaan tämän sosiaali ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistamisen tavoitteena tulee olla entistä toimivammat sosiaali ja terveydenhuollon palvelut

hallituksella niin sanotusta vahvasta peruskunnasta on tullut dogmi oppi itsetarkoitus ja se ei perustu mihinkään tutkimuksiin analyyseihin eikä kansainvälisiin vertailuihin vaan se perustuu mielikuviin